tämä on hyvin ristiriitainen esitys hallitukselta mutta siinä mielessä hallituksen linjaan sopiva johdonmukainen esitys että tämä palkitsee nimenomaan omistajia niitä jotka luopuvat myyvät viljelysmaata

jos tämä lainmuutos toteutuu kuten nyt esitetään tämä merkitsee sitä että näistä osingoista ei peritä vastaisuudessa lainkaan veroa elikkä vapautetaan verosta

kukaan asiantuntija ei ole kyennyt sanomaan varmasti kuinka suuri euroopan rahoitusvakausvälineen vaikeuksiin joutuneille maille myöntämien lainojen tarve lopulta on eikä sitä tarvitsevatko apua mahdollisesti kreikan ohella esimerkiksi portugali espanja tai italia

se ei tuo uusia työpaikkoja se ei tuo lisäarvoa siinä mielessä muuta kuin näille omistajille

tämä perustuu siihen että eu vaatii harmonisoimaan lainsäädäntöä

hallitus lähti siitä että vapautetaan emme koe maksaa osinkotuloja veroja ulkomailta maksetut osinkotulot verosta sen sijaan että olisi vastaavasti kiristetty tai muutettu suomessa maksettavien vastaavien osinkotulojen verotusta niin että ne olisivat vastanneet ulkomailta maksettuja osinkoja ja niitten verotusta jolloin olisi tultu tähän samaan tulokseen elikkä olisi ollut tasapaino oli sitten saanut ulkomailta osinkoja tai kotimaasta osinkoja

niissä yli sadassa kunnassa joissa kunnallisveroa nostettiin eläkeläisten ostovoima selvästi laski

elikkä siellä eläkeläisten ostovoima ei kasvanut ja täytyy muistaa että kansaneläkeindeksihän olisi merkinnyt eläkkeiden alentamista mutta siitä hallitus luopui mutta ei sieltä tullut myöskään kansaneläkkeeseen korotusta ja näin ollen eläkeläisten asema on siinä suhteessa erittäin hankala

muun muassa eräät jopa keskustalaiset edustajat verojaostossa totesivat että ei tällä ole mitään tekemistä elvytyksen kanssa j

edu s edusti

mutta hallitus on valinnut tämän varakkaita ja osinkotuloja suosivan linjan ja tämä verorälssi vaan laajenee entisestään

mielestäni varallisuusveroa tulisi ruveta keräämään uudelleen ja myöskin pörssiveroa

siihen liittyy hän sanoo

ei h

on kirkkaasti pidettävä mielessä että takaaja lainanantaja ottaa aina riskin

edellä esitetyn perusteella esitän että hallituksen esitys hylätään

on merkillepantavaa että ilman näitä komission euroopan keskuspankin ja euromaiden tukitoimia useat pankit olisivat vaikeuksissa kreikan lainojen arvon romahdettua

monet kaupungit ja kunnat sulkevat kesäajaksi kuukausikaupalla palvelupisteitä terveysasemia päivähoitolaitoksia jnp

myöskin pysyvästi palvelut ovat menneet entistä kauemmaksi

nämä maat joutuvat tiukan sopeutusohjelman kohteeksi mikä merkitsee julkisten menojen eli siis palvelujen sosiaaliturvan leikkauksia verojen korotuksia siihen määrään että ne puolestaan leikkaavat sopeutujamaan talouskasvua ja lisäävät työttömyyttä ja näin vaikeuttavat edelleen näiden maiden mahdollisuuksia selviytyä näistä veloista ja niistä maksuista joita suomen valtio takaa

emme pidä tällaista ratkaisua järkevänä emmekä oikeudenmukaisena

siinä eivät ole mukana millään panoksella vaikeuksissa olevia maita rahoittaneet pankit ja muut suursijoittajat vaan lasku ja vastuu kokonaisuudessaan siirretään niitten maitten useimmiten pienituloisten veronmaksajien maksettavaksi

mutta raskasta ruumiillista työ tehneet ihmiset ovat useimmiten loppuun kuluneita ja heille pitää tämä eläke turvata eikä heidän eläkkeitään pidä leikata

mielestäni tältä lähtökohdalta tulee tätä hallituksen esitystä arvioida ja tulemme tietenkin sitten siinä lopullisessa käsittelyssä tekemään mielestäni tältä pohjalta omat johtopäätöksemme joita äsken kerroin

herra puhemies

se on todella vaatimaton

täällä on puhuttu kuntien palveluista ja vaaditaan että tulee uusi tapa järjestää palveluja ja se on hallituksen tunnussana joka suomennettuna on kunnallisten palvelujen ulkoistaminen

sitähän käytännössä merkitsee se teidän puhumanne uusi tapa enkä voi pitää sitä kyllä ainoana oikeana ratkaisuna että tavoitteena on vain ulkoistaa mahdollisimman paljon palveluja

minä ymmärtäisin jos se palkkio annettaisiin työntekijälle mutta kun palkitaan työnantajat siitä että ne maksavat tarpeeksi pientä palkkaa se on täysin käsittämätöntä

mitä mahtaa näistä ministerin kehuista ajatella lastensa kanssa leipäjonossa oleva yksinhuoltajaäiti tai pientä eläkettä saava eläkeläinen jonka rahat ovat menneet vuokraan ja lääkkeisiin eikä ruokaan ole enää rahaa

pienituloisten toimeentulo kiristyy entisestään ja hallitus sysää köyhän kansan toimeentulon leipäjonojen seurakuntien ja muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen varaan

kuten täällä on usein todettu kuntien väliset erot ovat tavattoman suuret ja sitä suuremmalla syyllä ihmettelen minkä tähden kuntien harkinnanvaraisia valtionosuuksia ollaan leikkaamassa noinkin paljon

herra puhemies

kun ministeri kiviniemi toivoi että saisi lisää rahaa niin on täällä semmoinenkin momentti josta voitaisiin vähentää ja tämä on tämä niin sanottu matalapalkkatuki

olen edustajien kanssa siinä mielessä samaa mieltä että tämä nostaa viljelijän pääomakustannuksia

hinnat ovat ruokakaupoissa nousseet kaikille tuloista riippumatta samalla tavalla

tätä kelamaksun poistoa on perusteltu sillä että työnantajien ei kuulu olla vastuussa sosiaaliturvasta ja tämän tyyppisistä sosiaalimaksuista

jos ostetaan yleensä velaksi joudutaan ostamaan paljonkin suurempia maakokonaisuuksia ja siinä mielessä nämä pääomakustannukset nousevat

nyt on muistettava että on satojatuhansia pientä työeläkettä saavia ihmisiä jotka saavat kanseläke kansa eläke täyden tuen eläke kansaneläkettä työeläkkeen täydentämiseksi koska heidän työeläkkeensä on jäänyt niin pieneksi joko lyhyestä työurasta tai pienestä palkasta tai molemmista näistä johtuen

minkä tähden sitten pitää mennä tähän ratkaisuun jolloin myyjille jotka omistavat sitä peltoa tulee halu myydä ja saada verovapaasti se tulo käteensä

hallitus sitoi päivähoitomaksut indeksiin jolla taataan päivähoitomaksujen korotukset mutta kokoomuksen kynnysehtoa hallitukseen menolle lapsilisän sitomista indeksiin ei ole nytkään hallituksen esityksessä

mielestäni se on enemmän kuin perusteltua että työnantajat osallistuvat kansaneläkemaksun maksamiseen koska ne palkat joita ne ovat aikanaan maksaneet työntekijöille ovat olleet niin pieniä että niistä ei ole kertynyt edes kohtuullista eläkettä jolla tulisi toimeen

en minä ymmärrä minkä takia sitten maan vuokraaminen on jollain tavalla niin kuin huonompaa että se pitää se kaikki maa omistaa

mielestäni tämä on syytä muistaa kyllä

ja kun vielä puhutaan näistä sukupolvenvaihdostilanteista ja muusta niin voihan olla tilanne niin että seuraavalla kerralla sille joka on ostanut kalliilla niitä peltoja ei olekaan sitä jatkajaa ja ne joutuvat uudelleen kierteeseen

ongelmahan meillä on se että vientiteollisuuden kysyntä ostajamaissa jotka tarvitsevat suomalaisia investointitavaroita on loppunut siellä ei ole rahoitusta ja se on se ongelma

mutta edelleenkin korostan sitä että tämähän ei laske viljelijän kustannuksia aktiiviviljelijän kustannuksia vaan tämä tulee nostamaan niitä osti sitten omalla rahalla tai sitten velkarahalla

tarkistukset tehdään jälkikäteen joten eläkeläiset joutuvat odottamaan korvausta käytännössä jopa vuoden ja korotukset näyttävät jatkuvan

haluan kysyä ministeriltä kun sanoitte että kreikka on tiukassa valvonnassa ja jokaista maksuerää valvotaan että kreikka on toteuttanut ne ehdot

valtiovarainministeri katainen on jatkuvasti korostanut että elvytykseen käytetyllä eurolla on saatava mahdollisimman suuri hyöty työllisyyteen

taitettu eläkeindeksi on leikannut työeläkkeitä eikä tähänkään epäkohtaan hallitus ole esittämässä parannusta eläkeläisjärjestöjen vaatimuksista huolimatta ja huolimatta kokoomuspuolueen lupauksista jotka ennen vaaleja annettiin

tämä onkin ideologinen päätös siirtää sosiaaliturvan rahoitus pitkällä tähtäyksellä palkansaajien ja eläkeläisten itsensä kustannettavaksi

haluaisin kuulla kyllä mikä on sitten eun rahoitusjärjestelmän seuraava vaihe kun ei pystykään näitä sitoumuksia täyttämään mitä on vaadittu

sen sijaan hallitus on antamassa suuria verohelpotuksia tämän maan kaikista suurituloisimmille jopa useiden tuhansien eurojen vuotuisia verohelpotuksia

kun täällä samanaikaisesti ministeri hyssälä puhuu työelämän joustoista ja joustavuuden lisäämisestä niin tällä lailla ollaan näitä joustoja ja joustavuutta viemässä pois

näin ollen kun on puhuttu siitä että työelämää uudistetaan niin että ihmiset jaksaisivat työskennellä pidempään kun täällä runsaat parikymmentä vuotta olen ollut tätä samaa asiaa on puhuttu jatkuvasti

heidän omistamansa yritykset potkivat pois tuhansia työntekijöitä ja näille suomen rikkaimmille ollaan suunnittelemassa uusia veronkiertomahdollisuuksia hallintarekisterilain sääntöjä entisestään lieventämällä

tämä on todella pöyristyttävää jos tätä hallintarekisterilakia muutetaan siihen suuntaan joka on nyt julkisuudessa ollut elikkä entisestään mahdollistetaan suurimmat veronkierrot suomalaisille omistajille hallintarekisterilain suojaan piiloutuen

arvoisa puhemies

asko seljavaaralle haluan huomauttaa kun hän puhuu niistä suurista verohelpotuksista joita pienituloiset ovat saaneet että kävin läpi hallituksen esitykset tämän vaalikauden aikana mitä tuloveroasteikkoihin on tullut

näin ollen hallituksen esitys siitä että eläkeikää nostetaan on pakkoratkaisu jolla se ei tule nousemaan sillä eiväthän työnantajat pidä työkyvyttömiä ihmisiä töissä eikä se ole työnantajan etu eikä se ole yhteiskunnan etu eikä myöskään tämän henkilön etu

nämä veroratkaisut ovat hyödyttäneet nimenomaan suurituloisia ihmisiä ja kun yleensä vielä palkkaratkaisut tehdään prosentuaalisesti myöskin ne ovat hyödyttäneet hyvätuloisia koska prosentit ovat aina euromääräisesti tietenkin suurempia suurituloisille

jos työnantaja haluaa työttömyyseläkkeellä olevalle ihmiselle tarjota työtä hänen on otettava se työ vastaan tai hän menettää työttömyyseläkkeensä

se on tämän porvarihallituksen ideologinen valinta enkä voi missään tapauksessa sitä kannattaa sillä pitkällä tähtäyksellä se tulee vaarantamaan osaltaan sosiaaliturvan rahoitusta

ja onko nyt niin että suurituloiset ovat jääneet niin pahasti jälkeen että heidän pitää saada lisää kannustuksia verojen alennuksilla jotta he voisivat antaa kaiken työpanoksensa yhteiskunnan tai työnantajan käyttöön kun pienituloiset joutuvat antamaan sen paljon paljon pienemmillä euroilla työnantajan käyttöön eikä siitä ole mitään epäilystäkään etteivätkö he tee täysipainoisesti työtä

se on erittäin hyvä ja merkittävä tapaus

tähän työllisyys ja tuotavuusasiaan

arvonlisäveron korottaminen energiaverojen polttoaine ja kiinteistöveron korottaminen kohdistuvat suoraan jokaiselle niitä käyttävälle oli sitten hyvä tai pienituloinen

keski suomessa upmn kaipolan tehtaalla on siistauslaitos ja ympäristökeskus on siellä antanut luvan polttaa tätä siistausjätettä

verotyöryhmän esitykset ansiotulojen keventämisestä ovat varsin tylyjä siinä mielessä että kevennykset koskisivat todellakin vain työtulojen verotusta päivärahan ja eläketulojen verotus jätettäisiin ennalleen

pirkanmaalla metsä tissue tehdas mäntässä on siistauslaitos mutta pirkanmaan ympäristökeskus ei ole antanut polttaa tätä jätettä ja tämä jäte on jouduttu ajamaan kaatopaikalle

ja nyt jos tulee jätevero niin se merkitsee metsä tissuelle noin kuuden miljoonan euron lisälaskua joka merkitsee noin sadan työntekijän palkkaa ja on vaarassa että nämä työntekijät irtisanotaan

näyttääkin siltä että hallitus ja kokoomus ovat edelleenkin kovasti siirtämässä verotusta pienituloisten kannettavaksi

jos kunnallinen veroprosentti nousee ja perusvähennystäkään ei tarkisteta työttömyysturvan ja muun vastaavanlaisen sosiaaliturvan verotus kiristyy vuosi vuodelta

kyllä pellonvuokraussysteemi tänä päivänä on aivan eri systeemi kuin torpparilaitos aikoinaan kun vertasitte edellisessä puheenvuorossanne että tässä on niin kuin torpparihommasta kysymys

työttömien eläkeläisten ja opiskelijoiden pienituloisten palkansaajien tulot menevät viimeistä euroa myöten jokapäiväisen elämisen tarpeisiin ruokaan asumiseen lääkkeisiin

täytyy muistaa että siinä isäntä määräsi taksvärkkipäivät ja muut ja se oli torpasta lähtö jos ei niitä toteuttanut mutta tänä päivänä pellon vuokraaminen ei ole kyllä sitä samaa

hetemäen työryhmän esitys kannustaa suurituloisia verojen alennuksella ja pienituloisia verojen kiristyksellä

tämä on porvareitten linja

se oli mielivaltaa

vasemmistoliitto ei voi olla mukana tämän suuntaisessa verokilpailussa

toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä